arvoisa puhemies

ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan kunnille ohjeistusta jossa huomio halutaan kiinnittää kuntien joustomahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä kuntalaisten tasavertaiseen kohteluun eri puolilla suomea

säädöksillä jätevesien käsittelystä haja asutusalueilla on jo pitkä historia

mutta sitten te arvoisa pääministeri käytte jatkuvasti sekä ulkomailla että kotimaassa sanomassa että teidän mielestänne tämä linjaus on itse asiassa väärä koska teidän henkilökohtainen mielipiteenne on se että olisi pitänyt jo ajat sitten liittyä ja pitäisi pikimmiten liittyä jos sellainen mahdollisuus olisi

sitten taas on joitakin kiinteistöjä joissa entiset vanhat systeemit ovat niin vanhoja tai huonosti toimivia että on huomattavan kalliista investoinnista kysymys joten yksi asia joka ikään kuin hankaloittaa tai monimutkaistaa tätä asiakokonaisuutta on juuri se että ratkaisut ja tarpeet riippuvat kiinteistön omista ominaisuuksista aika paljon

pääministeri arvioitteko te että hallitusohjelmakirjauksen ja teidän puheidenne kokonaisuus aukeaa kirkkaana suomalaisille ja suomen rajojen ulkopuolella

tuossa työryhmässä joka oli omassa mietinnössään asetuksen sisällöstä yksimielinen olivat edustettuina monet eri tahot muun muassa mtk

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

käsittelyn pohjana on tietysti hallituksen yksimielinen esitys ympäristönsuojelulain tiettyjen pykälien muuttamisesta mutta on selvä asia kun tämä kysymys on saanut sellaiset mittasuhteet kuin se on saanut että jos eduskunnassa löytyy laajaa yksimielistä näkemystä siitä mihin suuntaan säädöksiä pitäisi kehittää niin parlamentarismin hengessä minulla on kyllä valmius toimia sen mukaisesti

matkan varrella olemme pyrkineet haarukoimaan ne ongelmat joita jätevesisäädöksiin on liittynyt

eräs esille nousseista kysymyksistä oli myös ikäihmisten tilanne ja yksi konkreettinen ongelma on aiheutunut myös siitä että aggressiivisen suoramarkkinoinnin keinoin on jonkin verran saatu ihmisiä ajattelemaan näistä säädöksistä eri tavalla kuin tosiasiat varsinaisesti ovat

kumoaminen olisi yhdessä hyväksymiemme ympäristöpoliittisten linjausten vastaista ja se kaiken lisäksi aiheuttaisi erittäin hankalan tilanteen niille haja asutusalueiden asukkaille jotka ovat vaadittavat parannustoimenpiteet jo tehneet

olemme pyrkineet näihin ongelmakohtiin vastaamaan vuosien mittaan laatimalla runsaasti tiedotusmateriaalia hyvin perusteellista ja myös yleisluontoista ohjeistusta ohjeistamalla kuntia oikeasta toimeenpanosta sekä muun muassa tällä hallituskaudella nostamalla niitä tulorajoja joihin oikeutetut ihmiset ovat oikeutettuja avustuksiin tuon investoinnin tekemisessä

sinä aikana eduskunnassa on lukuisia kertoja keskusteltu ympäristönsuojelulaista ja erilaisista vesiensuojelutavoitteista mutta tätä ennen välikysyjille ei ole kirkastunut vaatia jätevesiasetuksen kumoamista

kiinnittäisin tähän keskusteluun liittyen huomiota myöskin siihen että kaasuputken luvan hakijana on kansainvälinen yksityinen yritys ei venäjän valtio ja siksi on vähän hankala panna näitä

mutta sitten kiinnittäisin huomiota myöskin siihen että vaikka itämeren suojeluhaasteet venäjällä ovat merkittävät niin ei pidä luoda semmoista kuvaa ettei siellä mitään tehtäisi

niille viemäriverkostojen ulkopuolella asuville suomalaisille jotka tällä hetkellä pohtivat jätevesikäsittelyn tehostamista omalla kiinteistöllään puheet kumoamisesta ovat karhunpalvelus

arvoisa puhemies

tämän hallituksen esityksen käsittelyn aikana täällä eduskunnassa on käynyt hyvin selväksi se että näihin säädöksiin tarvitaan suurempaa remonttia kuin hallituksen alkuperäinen esitys kaavaili

hallitus haluaa auttaa oikeiden ja järkevien tehostamistoimien tekemistä eikä sekoittaa mieliä poliittisesti tarkoituksenhakuisella kosiskelulla

arvoisa puhemies

keskustan lisäksi myös koko hallitus on köyhän asialla

kysyjä tietää erittäin hyvin että juuri ne ehdotukset joita hallitus on tähän taloon tuonut kohtuullistavat ja järkevöittävät ja antavat suuntaviivaa siitä millaisissa tapauksissa pitää erityisesti näitä poikkeamismahdollisuuksia soveltaa ja siinä nämä sosiaaliset suoritusesteet pienituloisuus ovat keskeisiä perusteita

tähän ohjeisti ja ohjasi suoraan myös perustuslakivaliokunnan lausunto jossa niin kuin puheenjohtaja sasi äsken totesi todettiin että ainakin osittain nämä säädökset on tarpeen tuoda lain tasolle sieltä asetuksen tasolta

me teemme hartiavoimin töitä yhdessä venäläisten kanssa että löydetään ratkaisu myöskin leningradin alueen voimakkaasti kasvavan karjatalouden ja kotieläintalouden lantaongelmiin etteivät sieltä valu ravinteet itämereen

hallitus haluaa jättää tuleville sukupolville puhtaat uimavedet puhtaat juomavedet ja hyvän ympäristön tilan

kutsun kansanedustajakollegoita mukaan pitkäjänteiseen ympäristötyöhön

haluan omasta puolestanikin kiittää erityisesti ympäristövaliokuntaa siitä hyvästä yhteistyöstä jota ministeriön ja myös henkilökohtaisesti itseni ja valiokunnan välillä on ollut

tämä on nimenomaan kohtuullistava ehdotus samoin kuin varmasti edustajankin mielestä se että sellaisten ikäihmisten jotka mahdollisesti asuvat kiinteistössään enää vain aika lyhyen ajan vapauttaminen näistä määräyksistä on nimenomaan tätä peräänkuuluttamaanne kohtuullistamista jolla on merkitystä varmasti myös pohjoisessa suomessa ja vielä edusti aitoja hoskonen ja viitamies ja hoskonen

olemme tehneet hyvää yhteistyötä jonka tuloksena nyt sitten on käsittelyssä tämä mietintö jossa ehdotetut uudet säännökset kohtuullistavat ja selkeyttävät haja asutusalueitten jätevesien käsittelyä koskevia määräyksiä mutta kuitenkin pitävät ansaittua huolta myös ympäristön tilasta

tietysti näitä kysyjän mainitsemia yksityiskohtia täytyy aina punnita missä kohtaa hallinnossa ne sijaitsevat mutta sanoisin näin että tärkeämpää ja olennaisempaahan on kuitenkin se että eri hallinnonaloilla tehdään tehokasta hyvää ja koordinoitua yhteistyötä

se on ympäristönsuojelullisesti kestävä ja ennen kaikkea on tärkeää myös se että se on haja asutusalueitten asukkaiden kannalta selkeyttävä ratkaisu

kun korkein hallinto oikeus linjasi nuo kreikka vakuusjärjestelyasiakirjat julkisiksi niin te arvoisa valtiovarainministeri tervehditte tätä avoimuuslinjausta suurella ilolla ja myös tässä nyt korostatte tätä avoimuuden merkitystä

mielestäni siinä mielessä ympäristönäkökulma on tässä hallituksessa hyvin päässyt mukaan kaikkiin keskusteluihin koska emme me ole jääneet takertumaan siihen missä hallinnonalojen välinen raja aita kulkee vaan koko ajan tehdään yhdessä näitä ratkaisuja ja voidaan yhdessä sitten niihin myöskin sitoutua

oli tuossa pääministerin esittelypuheenvuorossa hyvä että te nostitte selvästi jonkun sektorin ja kävitte siitä keskeiset asiat koska minusta tätä asiakirjaa vaivaa nyt vähän sama vika kuin viimekesäistä selontekoakin se että täällä luetellaan kaikki ja silloin mikään ei oikein nouse

ministeriö sen jälkeen kun tämä laki on hyväksytty ja tulee voimaan uusii sitten pikimmiten tämän asetuksen vastaamaan lain uusia vaatimuksia ohjeistaa kuntia ja tehostaa muutoinkin kuntien ohjeistusta näiden säädösten toimeenpanossa ja etenee myöskin tämän neuvontajärjestelmän pystyyn laittamisessa ja toivon mukaan jatkossa resurssien myötä myöskin valtakunnallistamisessa

kuitenkin jokin aika sen jälkeen kun oikeus oli tämän julkisuuslinjauksen ottanut kävi ilmi että valtiovarainministeriö ei ollut julkaissut lähimainkaan kaikkia asiakirjoja tähän järjestelyyn liittyen

käytännön työtähän tehdään esimerkiksi vesiensuojelukysymyksissä valtaosin muualla kuin ympäristöministeriön tai ympäristöhallinnon ihmisten työpöydillä koska sitähän tehdään käytännön työssä esimerkiksi maatalouden vesiensuojelutyössä tai jätevesien puhdistuksessa

olisin erityisesti ulkosuhdekysymyksiin liittyen tiedustellut sitä millaisella painoarvolla suomen hallitus haluaa komission työohjelmaan vaikuttaa jotta tämä euroopan unionin ulkosuhdepolitiikan yhtenäisyys sen vaikuttavuus ja tehokkuus paranisivat koska tästä asiakirjasta se ei nouse esille

kysymyksenikin kuuluu

miksi te ette tässä korostamassanne avoimuuden hengessä viimeistään korkeimman hallinto oikeuden ratkaisun jälkeen julkaisseet reippaasti ja reilusti kaikkia asiakirjoja vaan osa jäi vielä jonnekin arkistojen uumeniin

on ollut ilo tehdä työtä eduskunnan kanssa tämän asian tiimoilta ja onnekseni olen havainnut että vielä ainakin muutamia sellaisia lakiesityksiä täällä käsittelyssä on joiden yhteydessä pääsemme yhdessä keskustelemaan

siinä mielessä tämä sektori on paljon laajempi kuin ympäristöhallinto pelkästään menee vielä seuraavat tee lisäkysymyksiä työn edustajille rajamäki viitanen ja

onko teillä kreikka järjestelyyn liittyen vielä asiakirjoja jotka eivät ole tulleet julkisuuteen

miksi myös tämä pohjoisen ulottuvuuden asia on hallitukselle vaikea ääneen lausua koska se pruukaa useammin puuttua teidän asiakirjoistanne kuin mitä olemaan siellä läsnä

toivoisin että edustaja ei moittisi minua sitaatista jota en ole sanonut

totesin ed

räsäselle että hänen ehdotuksensa tarkoittaisi sitä että silloin säädäntö ikään kuin hyväksyisi sen että omaa tonttia saa liata ja naapurinkin tonttia saa liata

valtiovarainministeri tuossa hetki sitten puhui siitä millä tavalla me kotimaisin toimin ja kotimaisella lainsäädännöllä vielä lisäämme sitä säädöstaakkaa joka kenties euroopan unionista on tulossa ja hänen näkemykseensä tältä osin voi yhtyä

komission refit ohjelmahan eräänlainen tolkkuusohjelma eurooppalaiselle lainsäädännölle on ollut käynnissä jo hyvän aikaa ja siinähän todetaan että erittäin monissa eurooppalaisissa direktiiveissä on kansallinen mahdollisuus soveltaa joustoja esimerkiksi pk yritystoimintaa koskien niin että pk yrityksille ei tule sellaista sääntelytaakkaa kuin mitä sitten direktiivissä yleisesti ottaen tulisi

kysymykseni koskee sitä onko valtioneuvostolla olemassa minkäänlaista kokonaisnäkemystä siitä missä määrin näitä joustomahdollisuuksia on suomessa sovellettu

jälleen kerran on kysyttävä millaisissa kantimissa valmistelu oikein on kun laina aikojen pidennyspäätöstä tehtäessä ei tuotu esille takausvastuun muuttamisen tarvetta

mitä te aiotte tehdä

teillähän on vielä useita viikkoja aikaa sen edesauttamiseksi että suomessa ryhdytään nyt tositoimiin sääntelyn purkamiseksi

kreikan vakuussopimuksen julkisuudesta annettu oikeuden ratkaisu ja erikoiset epäselvyydet sopimusten ja kirjeiden luonteesta asettavat hallituksen toimintakyvyn ja viestinnän jälleen kerran kyseenalaiseen valoon

ensinnäkin sopeutusohjelman puutteellinen noudattaminen sekä toiseksi se että euroalueessa pakkoroikkumisen politiikka ei tarjoa realistisia mahdollisuuksia kreikan kestävään toipumiseen

keskustan eduskuntaryhmän mielestä nykytilanteessa on ehdottoman välttämätöntä tehdä periaatteellinen pesäero menneeseen ja alkaa noudattaa sääntöjä ja sopimuksia

mitä mieltä kaikessa tässä sääntöjen tiukentamisessa valvonnan lisäämisessä talouskurin kontrollissa ja kaikessa tässä tohinassa oikein on jos heti ensimmäisen tilaisuuden tullen yhdet luistavat pelisäännöistä ja toiset katsovat sitä sormien läpi

meitä keskustalaisia ilahduttaa että hallitus on päättänyt toteuttaa keskustan pitkään esillä pitämän kotikuntamaakunta mallin täällä pääkaupunkiseudulla kotikuntametropoli mallina

täällä pääkaupunkiseudulla peruspalveluita ja kaavoitusta ryhdytään entistä laajemmin toteuttamaan kuntien välisenä yhteistyönä aluetasolla ja ilmeisesti me helsinkiläiset ja uusimaalaiset pääsemme jopa äänestämään alueellista valtuustoa joka päättää näistä tärkeistä asioista

euroalueen kriisinhoito on toiminut niissä huomattavasti paremmin ja irlanti ja portugali ovat tähän asti toteuttaneet ohjelmaansa pitkälti asetettujen ehtojen mukaisesti

toki tässä on paljon kysymysmerkkejä vielä olemassa niin kuin kaikissa rakennepaketin asioissa mutta niitä varmasti syksyn mittaan ratkotaan

mutta arvoisa pääministeri kun täällä pääkaupunkiseudulla olette päättänyt hyväksyä ja tukea kuntien väliseen yhteistyöhön perustuvaa vaihtoehtoa niin miksi tämä malli ei kelpaa muualla suomessa

miksi muilla suomalaisilla kaupunkiseuduilla te olette päätynyt pakkoliitosten tielle

kataisen hallitus kulkee kovalla vauhdilla tiellä jonka määränpäänä häämöttää eurovelkojen yhteisvastuu ja se määränpää lähestyy uhkaavasti

hallituskin harjoittaa tänään hieman tuottavuusohjelmaa ja valitettavasti meillä on semmoinen rivi senioriministereitä pois että valitettavasti minua ei voi pääministerin sijaiseksi kutsua vaikka se muuten ehkä hienolta tuntuisikin

kriisinhoidon myötä talous ja rahaliitto on syventynyt ennakoimattomasti ja muun muassa jokaisen maan oman velanhoitovelvoitteen periaatteesta on luovuttu

meillä on talon johdon kanssa yhteinen näkemys siitä että yt prosessin tavoitteena nimenomaan on se ettei henkilöstöä tarvitsisi irtisanoa vaan että sillä pyritään löytämään niitä muita joustokohteita ja myös rakenteellista uudistamista jolla mahdollisesti tultaisiin toimeen sitten pienemmällä määrärahatasolla

euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisen taustalla on kreikan toisen tukipaketin lainaehtojen muuttaminen mikä pidentää merkittävästi suomen takausvastuiden kestoa

pitää muistaa että luontopalvelujen historiassakaan ei tarvitse mennä kauhean montaa vuotta taaksepäin kun taso on ollut pienempi ja sinänsä talon sisältä tulevat viestit ovat kohtuullisen rauhallisia

eduskunta katsoo kataisen hallituksen kasvattavan suomen riskejä euroalueen kriisinhoidossa ja toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

mitä tulee metsähallituksen uudistamiseen kokonaisuudessaan niin kuten ministerikollega tuossa kuvasi tämmöinen strateginen omistus viranomaistehtävät säilyvät siinä erittäin suorassa valtiovallan ohjauksessa olevassa ydinnyrkissä

myös täällä pääkaupunkiseudulla on taloudellisesti heikkoja ja taloudellisesti vahvoja kuntia kuten muillakin kaupunkiseuduilla joten siinä mielessä tämä vahvojen peruskuntien perustelu ei aivan toimi

ja kyllä tämä luontopalvelujen ja virkistyspalvelujen toiminta säilyy myöskin valtiollisena toimintana ja sillä tavalla samankaltaisen tulosohjauksen piirissä kuin nykyäänkin

ainakin tämä on se ajatus

arvoisa puhemies

juuri tuossa pitkän aikavälin ilmasto ja energiastrategiassa on aika konkreettisellakin tavalla käsitelty niitä keinoja joilla suomi aikoo omat tavoitteensa saavuttaa

valtiovarainministeri urpilainen te vertasitte viime vuoden keväällä pakkoliitoksia pakko avioliittoihin ja totesitte että ne eivät toimi ja vakuutitte että sdpn kanta ei muutu

tämän metsäkysymyksen ratkaiseminen nyt etupainotteisesti kansainvälisissä neuvotteluissa olisi erittäin tärkeää sillä ihan niin kun edustaja totesi noin viidennes kasvihuonekaasupäästöistä arvioidaan aiheuttavan tästä metsäkadosta erityisesti trooppisissa metsissä

jos tämä taloustilanteen heikkeneminen on ajanut teidät näihin ratkaisuihin niin paljonko ajattelette että näillä pakkoliitoksilla säästetään

kuinka suuri siivu kestävyysvajeesta on tarkoitus täyttää kuntien pakkoliitoksilla ja milloin eduskunta saa nämä laskelmat eteensä joita se kyseli jo ainakin kesäkauden alkupuolella

nämä ilmastotieteen lukemat ovat todellakin suuruusluokaltaan suurin piirtein tuota mitä edustaja puheenvuorossaan totesi

tällä hetkellähän me olemme valitettavasti siinä tilanteessa että kovin vähän on vielä näkyvissä kansainvälisissä neuvotteluissa merkkejä siitä että laajamittaista sitoutumista tällä aikataululla noin koviin tavoitteisiin syntyisi

arvoisa puhemies

kysyjä viittaa meidän kainuulaisten kansanedustajien yhdessä tekemäämme avoimeen kirjelmään oulun yliopiston hallitukselle joka niin kuin ministeri virkkunen tässä totesi kantaa viimekätisen päätöksentekovallan ja vastuun tässä asiassa tämä kysymys on tällä kertaa loppuunkäsitelty

sellaisia suunnitelmia tai puheita ei millään vakavasti otettavalla foorumilla ole ollut eikä ole

on selvä asia että kansallispuistojen perustamisella on myöskin budjettilinkitys

tässähän on tarkoitus tälle vuodelle lisätalousarviossa antaa sitten se starttiraha selkämeren kansallispuistoa varten jota koskeva lakiesitys on täällä eduskunnan käsittelyssä jo olemassa

mutta samalla olen kyllä hieman hämmästynyt siitä että aluehallinnossa yhteistyön lisääminen nähdään semmoiseksi kummajaiseksi ja peikoksi että sen jälkeen ympäristöviranomaisilla pyyhitään aluetasolla pöytää

pitää toki muistaa että kun määrärahat ovat tiukalla niin ehkä vielä näitä virkistyspalveluitakin jotka ehkä näkyvät meille tavallisille kansalaisille aika paljon suurempia haasteita saattaa olla luonnonsuojelualueiden hoidossa ja kunnostuksessa ja myöskin luontotyyppien arvioinnissa joten ei sitä käy kiistäminen etteikö metsähallituksen luontopalveluiden tilanne ole haasteellinen mutta yt neuvotteluprosessi on käynnistetty juuri sitä varten että löydettäisiin parhaat mahdolliset ratkaisut

meillä on paljon esimerkkejä siitä että jos elinkeinoelämän kehittämisessä osataan ottaa ympäristönäkökulmat huomioon varhaisessa vaiheessa niin se säästää meitä harmeilta jälkikäteen

on muistettava että monien monien maakuntien strateginen vahvuus on kestävä luonnonvarapolitiikka alueellisesti ja kansallisesti niin että ei missään tapauksessa tämä uudistus ole semmoinen musta mörkö ympäristöhallinnolle kuin täällä jostakin syystä halutaan nostaa esille yhä vielä ministeri pekkarinen ja kiviniemi ja sitä jatketaan tuhota jo pyydettyjen vastaus

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ensinnäkin tuo asetus on annettu kotimaisen ympäristönsuojelulain nojalla eli se ei ole eu perusteinen

asetuksessa määritellyt puhdistustasot perustuvat huolelliseen kotimaiseen tutkimukseen ja selvitykseen siitä mikä on niin sanottua parhainta käyttökelpoista tekniikkaa ja minkälaiset puhdistustasot voidaan saavuttaa

ulkomaankaupalla on keskeinen merkitys suomalaisten hyvinvoinnin luomisessa

pitää pitää mielessä että näidenkin jätevesien käsittelyvaatimusten tiukentamisen taustalla on se että on pidettävä huolta siitä että itse kunkin talousvesilähteet juomavesilähteet pintavedet pohjavedet ja yleinen ympäristön tila saadaan entistä parempaan tolaan

tärkeimmät lähimarkkinat euroopassa kehittyvät kuitenkin hitaasti ja juuri tällä hetkellä erittäin tärkeän venäjän kaupan yllä leijuu suuria tummia pilviä

hallitus on antanut budjettiesityksen yhtenäisenä ja olemme kaikki sen esityksen takana

on selvä asia että näillä kansallispuistoilla erityisesti myös muilla luonnonsuojelualueilla mutta varsinkin kansallispuistoilla on mittava aluetaloudellinen merkitys

meillähän on kohtuullisen hyvä resursointi nyt paraikaa ja tästä vuosiksi eteenkinpäin etelä suomen metsien suojeluohjelman puitteissa turvata monimuotoisuuden ja sen suojelun piiriin entistä enemmän nimenomaan eteläisen suomen luontokohteita ja nimenomaan metsäisen luonnon kohteita

ja tätä yhteistoimintamallia on pyritty kehittämään siihen suuntaan että myös alueelliset toimijat esimerkiksi elinkeinoelämän niin kuin edustaja tennilä hyvin tietää toimijat lapissa ovat yhteistyössä metsähallituksen kanssa sitten erilaisten palvelujen luomisessa

keskustan eduskuntaryhmän mielestä euroopan unionin on syytä aktiivisesti hakea wtota täydentäviä ja sitä pidemmälle meneviä ratkaisuja varsinkin tärkeimpien kumppaneidensa kanssa

monenlaista korjaustoimenpidettä on tehty korvaustasoja tukitasoja parannettu

on tarkoitus tuoda lakiesitys ikäihmisten vapauttamisesta ja ohjeistaa kuntia entistä paremmin siitä millaisissa tapauksissa on syytä myöntää viisi vuotta lisää toimeenpanoaikaa

mutta eittämättä on varmasti tosiasia ja edessä myöskin sen peruskysymyksen pohtiminen mitkä kaikki palvelut missä kaikissa paikoissa kuuluvat verovaroin kustannettaviksi